arvoisa puhemies

nykyistä kaksiportaista tullilaitoksen organisaatiota uudistettaisiin siten että tullihallituksesta sen alaisista viidestä tullipiiristä ja tullilaboratoriosta muodostettaisiin valtiovarainministeriön hallinnonalalle tulli niminen viranomainen jonka toimialueena olisi koko maa

puhemies

toivottavasti tämä tuo osaltaan sitten helpotusta siihen tilanteeseen että suomessa ammattikalastajien määrä on vähentymässä ja ikääntymässä ja kotimaisen kalan osuus ruokapöydässä on vähentynyt

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma aselakia lisäämällä siihen viittaus euroopan komission antamaan ampuma aseiden deaktivointistandardeja ja tekniikoita koskevaan asetukseen

lähtökohtaisesti me perussuomalaiset pidämme hyvänä sitä että eduskunta saa edes keskusteltavakseen eun päätöksentekoon liittyviä asioita ja uutta komissiota kun ei ole valittu niin voimme vain toivoa että suomen kansan valitseman eduskunnan ääni kuuluu siellä vallan ytimissä

arvoisa herra puhemies

niin kuin tiedämme suomen eduskunta voi vain hyväksyä tai hylätä nämä esitykset eikä muuttaa mutta lähtökohtaisesti pidän hyvänä sitä että ulkomaalainen voi liittyä suomen kirkon jäseneksi ja se on perusteltu tässä esityksessä aivan hyvin

deaktivointiasetus sisältää säännöksiä deaktivoinnin luvallisuudesta tarkastamisesta varmentamisesta avunantopyynnöistä aseiden merkitsemisestä täydentävistä toimenpiteistä aseiden siirtämisestä toiseen jäsenvaltioon ja ilmoitusvelvollisuuksista

tuleeko se kuitenkin sitten näitä pieniä ammattikalastajia sisävesikalastajia koskettamaan niin että välttämättä se tuki ei sitten kohdennu tarpeeseen

kunnallisen viranhaltijan ja valtion virkamiehen eroamisikää ehdotetaan nostettavaksi asteittain vastaavasti kuin työeläkelainsäädännössä ehdotetaan nostettavaksi sitä ikää johon asti eläkettä karttuu

eli tämä deaktivointiasetus asettaa deaktivoinnille vähimmäisvaatimukset joten jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön täydentäviä kansallisia toimenpiteitä

kirkkoherranvaalia koskeva muutos on iso muutos mikäli se tällaisenaan hyväksytään ja uskon siinäkin tietysti kirkolliskokouksen perusteisiin mutta varmasti molemmissa asioissa hallintovaliokunta käsittelee nämä asiat perusteellisesti ja tulee esittämään sitten omat huomionsa siihen koskien nimenomaan juuri tätä kirkkoherranvaalin isoa muutosta mikä on tulossa

on tulossa uusia tukimuotoja jotka tulevat lisäämään valvontoja ja kustannuksia vaikka suomen maatalous on jo nyt todella tarkkaan valvottu ja uusia ehtoja on paikoitellen suomessa hankala noudattaa

ampuma aselakia ehdotetaan muutettavaksi siten että pysyvästi deaktivoitu ase tai toimintakelvottomaksi tehty aseen osa on mahdollista esittää myös poliisihallitukselle tai muulle kuin luvan haltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle

esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin säännös korkolain soveltamisesta joka koskee kunnalliseen virkasuhteeseen perustuvan saatavan viivästymistä

tämä ehdotus siis joustavoittaa menettelyä yksittäisen aseenhaltijan kannalta kun kotipaikkasidonnaisuudesta luovutaan

valiokunta korostaa että tullin ja sen yksiköiden toimintaa järjestettäessä on huolehdittava palvelujen alueellisesta saatavuudesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta

julkisoikeudellisesta perusteesta johtuvat saatavat on nykyisin rajattu korkolain soveltamisen ulkopuolelle mistä on aiheutunut kunnan virka ja työsopimussuhteisen henkilöstön eriarvoinen asema

valiokunta ehdottaa että tähän lisätään valvontaviranomaiseksi tulli ja siihen liittyvät muutokset koska valvontatehtävä seuraa komission deaktivointiehdotuksesta

tullin tehtäviä ei ehdoteta muutettaviksi vaan tulli huolehtisi edelleen tulliverotuksesta maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta ja muista tullitoimenpiteistä sekä ulkomaankaupan tilastoinnista ja tullirikosten tutkimisesta

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksessä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ehdotetaan täytäntöön pantavaksi euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi niin sanottu määritelmädirektiivi jolla laadittiin uudelleen aiempi vastaava määritelmädirektiivi

lakiehdotuksen mukaisten viivästyskoron maksuvelvollisuutta koskevien säännösten lisäämisen katsotaan edistävän henkilöstön yhdenvertaisuutta

valiokunta on saanut selvityksen deaktivointiasetuksen ja ampuma aselain merkityksestä puolustusvoimilta hankittujen deaktivoitujen ampuma aseiden kannalta

säännöksiä sovelletaan kun viranhaltija perii työnantajalta viivästynyttä etuutta tai kun työnantaja perii viranhaltijalta takaisin liikaa tai perusteettomasti suoritettua etuutta

esityksessä ehdotetaan että tullilakiin ja erinäisiin verolakeihin ja muihin lakeihin tehdään tullin hallinnosta annettavan lain edellyttämät teknisluonteiset muutokset siirtymäsäännöksineen

tässä selvityksessä todetaan että ampuma aselakia ei sovelleta siis puolustusvoimissa tapahtuvaan ampuma aseiden ja sen osien korjaamiseen ja muuntamiseen mukaan lukien ampuma aseiden deaktivointi mutta tätä asetusta sovelletaan kuitenkin puolustusvoimien yksityisiin yhteistyökumppaneihin ja puolustusvoimien ulkopuolisille yksityishenkilöille ja yrityksille luovutettuihin ampuma aseisiin ja niiden osiin

mutta erityisesti me perussuomalaiset peräänkuulutimme jo tämän prosessin alusta alkaen ja tämän eduskuntakauden alusta parlamentaarista valmistelua tässä kyseisessä asiassa

voimassa olevan ulkomaalaislain säännökset vastaavat pääosin direktiiviä ja ulkomaalaislakia ehdotetaan ainoastaan täsmennettäväksi eräiltä osin direktiivin edellyttämällä tavalla

arvoisa puhemies

valiokunta toteaa että suomen ulkomaalaislaissa on jo nykyisin säädetty pakolaisaseman ja toissijaissuojelua saaneille yhtäläiset oikeudet ja etuudet

esityksessä esitetään siis muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia sekä poliisilakia passilakia ulkomaalaislakia aluehallintovirastosta annettua lakia ja yhdistyslakia

valiokunta toteaa saamansa selvityksen perusteella että tullilaitoksen tavoitteet toimintatavat ja resurssien mitoitus määräytyvät yhä vähemmän tullipiirirajojen mukaisesti

kysynkin valtiovarainministeriltä

nykyisin voimassa oleva kunnallinen virkaehtosopimuslaki on muodostanut järjestäytymättömälle viranhaltijalle valituskiellon

tällä ehdotetulla lainsäädännöllä ajantasaistetaan selkeytetään ja täsmennetään säännöksiä vastaamaan nykyhetken tarpeita ja voimassa olevaa rakennussuojelulain säädäntöä koskien siis kirkollisia rakennuksia

nyt tehtävät muutokset liittyvät lähinnä voimassa olevan lainsäädännön käsitteiden täsmentämiseen ja hallituksen esityksen mukaan myös aiempien hallitusten esitysten perusteluihin nojaavan vallitsevan soveltamiskäytännön nostamiseen lain tasolle

samalla on tarkoitus jatkaa meneillään ollutta poliisin hallintorakenneuudistusta ja ehdotetaan siten hallinnollisia uudistuksia jotka kohdistuvat liikkuvan poliisin poliisin tekniikkakeskuksen ja aluehallintovirastojen poliisin vastuualueisiin

elikkä näin puolustusvoimilta hankittujen deaktivoitujen ampuma aseiden tulee täyttää ampuma aselain ja sen nojalla annettujen alemmanasteisten säännösten vaatimukset

tavoitteena on saada suojelu kattamaan riittävä osa arvokkaista kirkollisista rakennuksista ja varmistaa myös museoviraston asiantuntemuksen käyttäminen jo rakennuksen korjaus tai muutoshankkeen alussa

kokonaisarviona todetaan että määritelmädirektiivi aiheuttaa maamme lainsäädäntöön ja noudatettuihin käytäntöihin melko vähäisiä muutostarpeita

yksityishenkilöiden ja yritysten puolustusvoimilta hankkimiin aiemmin deaktivoituihin aseisiin sovelletaan deaktivointiasetuksen vaatimuksia kun asetuksen soveltaminen alkaa

hallituksen esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi ulkomaalaislain niitä säännöksiä jotka koskevat vainon syitä suojelun tarjoamista sisäisen paon mahdollisuutta sekä pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman lakkauttamista

liikkuva poliisi sulautuu pääsääntöisesti paikallispoliisiin henkilöstöineen ja tehtävineen

kuitenkin pisimmälle integroitu politiikkasektori eli maatalous missä hallintoa on yhtenäistetty kaikista eniten näyttää olevan se sektori jossa sääntely lisääntyy koko ajan ja jopa valvontoja varten arvioidaan kymmeniä henkilötyövuosia tarvittavan lisää palkattua henkilökuntaa

näin siis lainmuutos merkitsee että järjestäytymätön viranhaltija voi tehdä palvelussuhteesta johtuvien etuuksien osalta oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen ja vastaava valinta on tehty myös valtion virkamieslain muutoksessa

valiokunta tähdentää hallituksen esitykseen viitaten että rajallisia voimavaroja tulee kohdentaa ja käyttää valtakunnallisesti priorisoitujen tarpeiden mukaisesti aiempaa joustavammin

ilman huoltajaa olevan alaikäisen vanhemman tai hänen tosiasiallisesta huollostaan vastanneen henkilön jäljittäminen on aiemmasta poiketen velvoittavaa ja sitä on tarvittaessa jatkettava suojelun myöntämisen jälkeenkin

käsittelyssä oleva hallituksen esitys liittyy ilmeisesti suomalaisen poliisin historiassa laajimpaan hallintorakenneuudistukseen jonka tarkoituksena on siis edelleen jatkaa poliisihallinnon organisaation ja johtamisen kehittämistä edellisten uudistusten periaatteiden mukaisesti

valiokunta pitää perusteltuna hallituksen esitykseen sisältyvää perusratkaisua joka merkitsee että nykyisen tullilaitoksen sijaan perustetaan yksiportainen tulli niminen viranomainen

onko edustaja mattilalla tarkoitus esitellä tämä asia sopiiko edustajalla oli mennä tässä arvoisa herra puhemies

ja samalla hengenvedolla täytyy olla huolissaan siitä mikä vaikutus euroopan unionin politiikalla on metsiämme koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön mukaan lu kien hallituksen suunnitelma tästä lakiesityksestä jolla aiotaan yhtiöittää metsähallituksen liiketoiminnot

museoviraston asiantuntija asemaa ehdotetaan vahvistettavaksi myös valitusoikeudella ja tällä virastolla on oikeus valittaa niistä seurakunnan ja seurakuntayhtymien suojeltua kirkollista rakennusta koskevista päätöksistä jotka on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi sekä kirkollisen rakennuksen suojelua ja sen lakkaamista koskevista päätöksistä

valiokunta toteaa tyydytyksellä että asiantuntijakuulemisessa henkilöstön edustajat ovat selkeästi ilmaisseet lakiehdotusten valmistelun sujuneen hyvässä yhteishengessä etenkin nykyisen tullilaitoksen pääjohtajan aikana

tällöin erityinen virkaehtosopimusolojen tuntemus varmistetaan siten että hallintotuomioistuin pyytää ennen asian ratkaisemista lausunnon työtuomioistuimelta mihin myös esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa viitataan

tarkastuksen yhteydessä maksettavasta maksusta säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetussa sisäministeriön asetuksessa

tämän vuoksi on jouduttu tukeutumaan yleisluonteisempiin näkemyksiin pora ykkösen ja pora kakkosen uudistusten tuloksista ilman että varsinaisesti olisi voitu odottaa näitten hankkeitten perusteellisempaa arviota ennen uusia toimenpiteitä

tässä hallituksen esityksessä on tarkoitus saattaa ulkomaalaislainsäädäntö vastaamaan nykyistä paremmin unionilainsäädäntöä ja siinä maasta poistamista koskevaa schengenin rajasäännöstöä

lainsäädäntöteknistä ratkaisua jossa muutoksenhakuoikeutta koskeva sääntely siirretään kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin siis muiden viranhaltijaa koskevien muutoksenhakusäännösten yhteyteen voidaan valiokunnan mielestä pitää viranhaltijan kannalta tarkoituksenmukaisena ja jälleen kerran taas vastaava valinta on tehty myös valtion virkamieslain muutoksessa

valiokunta pitää tärkeänä että henkilöstön asema turvataan muutoksessa niin että tullilaitoksen palveluksessa olevilla henkilöillä säilyy uudessa tulli nimisessä virastossa kelpoisuus siihen virkaan jossa henkilö työskentelee tullin hallinnosta annettavan lain tullessa voimaan

voimassa olevia kirkollisia rakennuksia ovat kirkot kellotapulit siunaus ja hautauskappelit sekä hautausmaalla niihin rinnastettavat rakennukset

valiokunta pitää välttämättömänä että poliisihallitus tiedottaa poliisilaitoksia ase elinkeinon harjoittajia aseharrastajia tämän komission asetuksen mukaisista menettelyistä mukaan lukien mahdollinen poliisilaitosten ja poliisihallituksen välinen työnjako ampuma aseen tai aseenosan tarkastamisessa

yritykset varautuvat talouden taantumaan niillä keinoilla mitä niillä on käytettävissä

elikkä maahantulon edellytyksiä ulkomaalaislaissa täsmennetään niin että siitä käy selkeästi ilmi milloin sovelletaan schengenin rajasäännöstöä ja milloin ulkomaalaislakia

valiokunta kiinnitti myös huomiota määrärahoihin joita kidutettujen tarvitsemaan hoitoon ja kuntoutukseen suomessa on käytössä

aikooko hallitus nyt soutaa vai huovata tämän esityksen kanssa

tosiasiallisesti hallituksen esityskin huomioon ottaen on kysymys kokonaisuudesta minkä vuoksi valiokunta on tässä mietinnössään tarkastellut ja arvioinut koko poliisin hallintorakenteen uudistushanketta

valiokunta toteaa edelleen että määritelmädirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on kansainvälisen suojelun sisältöä koskevaa lukua soveltaessaan otettava huomioon haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistilanne

valiokunta toteaa että ehdotetut muutokset parantavat kunnallisten viranhaltijoiden oikeudellista asemaa sekä edistävät yhdenvertaista kohtelua

poliisihallituksen tulee selvittää aikaisempien deaktivoitujen ampuma aseiden mahdolliseen uudelleen deaktivointiin liittyvät kysymykset ja informoida niistä sitten mainittuja tahoja

suojelun tavoitteena on turvata kirkollinen rakennettu kulttuuriympäristö osana kulttuuriperintöämme ja vaalia sen erityispiirteitä ja edistää kulttuurisesti kestävää hoitoa

heitä ovat esimerkiksi alaikäiset ilman huoltajaa olevat alaikäiset vammaiset vanhukset raskaana olevat naiset yksinhuoltajat joilla on alaikäisiä lapsia ihmiskaupan uhrit mielenterveyshäiriöistä kärsivät sekä kidutuksen raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt

tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen

kysynkin valtiovarainministeriltä

tämän vuoksi valiokunta tähdentää hallituksen esitykseen sisältyvää velvoitetta pyytää museoviraston ohella lausunto nimenomaan ahvenanmaalta ja saamelaiskäräjiltä

esitys perustuu keskeisesti pora iii hanketyöryhmän esitykseen josta myös ilmenevät pääosin hallituksen esitystä yksityiskohtaisemmat uudistusprosessiin liittyvät tausta ja tilastotiedot tämä siis sisäasiainministeriön julkaisuna

ymmärtääkö hallitus pk yritysten merkityksen kansantaloudelle

saamansa selvityksen perusteella valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että museovirastolle annetaan ja ehdotetaan oikeus antaa ohjeita suojeltua kirkollista rakennusta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta ja myöskin muuta ohjeistusta elikkä museovirastolta pyydetään lausunto

valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota myös käytännön ptr toiminnan tärkeyteen koska poliisi tulli ja rajavartiolaitos ovat keskeisiä sisäisen turvallisuuden viranomaisia

määritelmädirektiivin mukaan edelleen on järjestettävä riittävä terveydenhuolto näille edellä mainituille ryhmille tarvittaessa myös mielenterveyshäiriöiden hoito samoin edellytyksin kuin kyseisen suojelun myöntäneen jäsenvaltion kansalaisille

viranomaisten välisiin toimivaltasuhteisiin valiokunta sai hallituksen esityksen mukaisen selvityksen maasta poistamisen täytäntöönpanoa valvovasta viranomaisesta ja tässä esitetään nyt siis vähemmistövaltuutettua

uudistushankkeen monitahoisuus ja merkittävyys huomioon ottaen valiokunnan mielestä toiminnan tehostamisen tavoitteena tulee olla hyväksyttyjen kehysten puitteissa että poliisin toiminnalliset tulokset paranevat tai pysyvät vähintään nykyisellä tasolla

tullin hallintoa koskevassa ensimmäisessä lakiehdotuksessa ei ole säännöksiä tullimiehen oikeudellisesta asemasta ja kelpoisuudesta toisin kuin esimerkiksi osin vastaavia tehtäviä hoitavasta poliisimiehestä on säädetty poliisilaissa tai rajavartiomiehestä on säädetty rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa

muutoksena aiempaan määritelmädirektiiviin verrattuna on lisätty maininnat ihmiskaupan uhreista ja mielenterveyshäiriöistä kärsivistä ja mielenterveyshäiriöiden hoidosta osana terveydenhuoltoa

esillä oli myös vaihtoehto että tehtävästä vastaisi eduskunnan oikeusasiamies mutta alustavien keskustelujen jälkeen oikeusasiamies katsoi ettei hänellä tässä vaiheessa olisi valmiutta ottaa tehtävää hoitaakseen jolloin valiokunta toteaa että aikataulusta johtuen tämä valmistelu oikeusasiamiehen tehtäväksi vaatisi laajempaa ja perusteellisempaa valmistelua

operatiivisen toiminnan tulee valvonnan hälytystoiminnan rikostorjunnan ja lupapalvelujen osalta olla korkealuokkaista ilman että toiminnan laadun vaihtelu lisääntyy

seurakunnat joutuvat kirkollisten rakennusten korjaus ja muutoshankkeiden osalta tekemään entistä tarkempia suunnitelmia ja käyttämään aiempaa enemmän asiantuntijoiden apua hankkeiden toteuttamisessa

esimerkkiluettelon laajentaminen ei aiheuta saadun selvityksen mukaan tarvetta kansallisen lainsäädännön muuttamiseen ja mielenterveyshäiriöiden hoidon on suomessa jo aiemmin katsottu kuuluvan osaksi terveydenhuoltoa

tullimies käyttää tehtävässään merkittävää julkista valtaa ja on poliisimiehen ja rajavartiomiehen ohella yksi niistä harvoista virkamiehistä jotka valtio kouluttaa tehtäväänsä

arvoisa puhemies

käsittelyssä on hallituksen esitys laeiksi kirkkolain muuttamisesta kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien jäsenten velvollisuudesta suorittaa veroa seurakunnalle

edustaja heikkilä nosti esiin maatalouden ylisääntelyn suorastaan tämän rankan hallinnoinnin pitkät käsittelyajat muun muassa kun haetaan karjasuojia ja niinpäin pois

arvoisa puhemies

siksi valiokunta kiinnittääkin huomiota yleisessä yhteiskunnallisessa taloustilanteessa siihen että tästä voi koitua taloudellisia lisäpaineita evankelisluterilaiselle kirkolle

valiokunta katsookin että erillisen valmistelun pohjalta on tarpeen täydentää lainsäädäntöä tullimiestä ja tämän koulutusta koskevilla säännöksillä